vakava uhka on joka neljännellä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

he nostivat meidän kansanedustajien tietoisuuteen vammaisten oikeuksia koskevan ykn yleissopimuksen

arvoisa rouva puhemies

arvoisa puhemies

suomen kansalaiset esimerkiksi kuurot ja huonokuuloiset eivät ole onnettomuuden hetkellä tasa arvoisia

tiedetään että jos ravitsemus ei riitä nyt ei ole siis kysymys pelkästään ruuan määrästä vaan myös laadusta saatetaan joutua aikaistamaan laitoshoitoa mahdollisiin lisäsairaalapäiviin jo pa lääkekustannuksia tarvitaan enemmän

poliittisen huomion kohdistaminen kaikkien kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksiin aktiivisuuteen ja osallisuuteen on ajankohtaista ja tärkeää onhan huolestuttavia merkkejä osattomuudesta ja kiinnostuksen väljähtymisestä havaittavissa

mihin toimiin hallitus on ryhtynyt tai ryhtyy jotta hätäviestin voi tehdä ilman puhetta ja kuulokykyä esimerkiksi tekstiviestillä

suomalaisen demokratian suurimpana haasteena voidaan pitää äänestysaktiivisuuden pitkällä aikavälillä tapahtunutta voimakasta laskemista ja osallistumisen eriarvoistumista

miten olette suomessa hankkineet tästä muuten kuin suosituksilla tietoa ja toisaalta sitten tämän tiedon kautta vaikuttavuutta

arvoisa puhemies

itse näen näin että pelkät suositukset eivät ole riittäneet jos me saamme tällaista tietoa että kotihoidossa olevat henkilöt kärsivät aliravitsemuksesta

tähän tulee suhtautua vakavasti ovathan erot erilaisten ihmisryhmien välillä merkittäviä samoin kuin kuntien välillä ja myös suurten kuntien sisällä

mutta tästä verolinjasta ja politiikanteosta

tämä kertoo muun muassa eriytymisestä mahdollisesta ulkopuolisuuden tunteen lisääntymisestä sekä siitä että ihmiset kokevat etteivät voi vaikuttaa

itse näkisin näin että kun suomella on varsin vahva alkoholikulttuuri myös käyttötasolla niin nyt olisi hyvä kohta tehdä tämmöistä ryhtiliikettä ja osoittaa avoimuutta ja käydä kriittistä tutkintaa suomalaisen alkoholipolitiikan osalta siinä määrin että tehtäisiin nimenomaan keulakuvana euroopassa omaa linjaa ja rohkeasti alettaisiin luoda myös vähän semmoista vastuullisempaa linjaa tässä kaiken kaikkiaan

selonteko asettaa tavoitteen lisätä äänestyspaikkoja ja mahdollisuuksia

on tärkeää tarkastella miten jo kuntauudistuksen läpi käyneissä kunnissa käytännössä on voitu ylläpitää läheisyysperiaatetta äänestysjärjestelyissä

palaan tähän edustaja kärnän nostamaan luumäkiimatra radan pätkään joka on kaakkoisessa suomessa ja myös rajayhteistyössä erinomaisen tärkeä

niin kuin mainitsin sen markkinoinnin joka täällä on nyt nostettu esiin niin myös valistuksen ja muiltakin näkökulmilta voitaisiin olla edelläkävijöitä

huoli turvallisuustilanteen ja erityisesti ääriliikkeiden toimintavoiman kehityksestä uudessa tilanteessa on ilmeinen

tämä on osa ten tieverkkoa ja nyt se huoli ja hätä on se jos tämä asia siirtyy että kun tähän on tulossa myös eu rahoitusta nimenomaan tämän ten perusteen osalta niin onko nyt se riski että tämä rahoitus vaarantuu tai siirtyy jonnekin muualle

toisaalta sitten täytyy muistaa eu keskustelussa se että siellä on aina jotakin hyviä niitä parhaita käytänteitä kuten nyt esimerkiksi tämä ranskan mainonnan malli joita sitten taas kannattaa kuitenkin tuoda tänne pohjoiseen ja ottaa esimerkiksi

puntarissa on nyt afganistanin kyky ponnistella kohti hallinnollisesti puhtaammin toimivaa yhteiskuntaa yrityksiä ja työpaikkoja lisäävää politiikkaa ja yhteiskuntajärjestystä tukevaa arkea vakaampia asuinoloja terveydenhoidon ja koulutuksen jo saavutetun tason parantamista ja luotettavaa saatavuutta

tänä keväänä käymme eu vaaleihin

ajatellen poliittisia rakenteitamme ei legitimiteettiä vahvista alhainen äänestysaktiivisuus euroopan parlamentin vaaleissa ei suomessa eikä yleisesti

kaakkoiselle suomelle tämä koko liikenneinfra niin merellä maalla kuin raiteillakin on erinomaisen tärkeä ja se pumppaa sieltä idästä koko suomelle hyvinvointia

afganistan on itse ratkaisija mutta muiden maiden tuki ja apu oleellisesti vaikuttanevat onnistumiseen

tässä pitää aktivoitua sillä eun tasolla ja parlamentissa tehdään toki paljon meitä meidän arkeamme suomalaisten arkea koskevia päätöksiä

suomi osallistuu afganistanin yhteiskunnan vakauttamiseen niin budjettirahoituksen kansallisten prioriteettiohjelmien kansalaisjärjestöjen kuin humanitaarisen avun kautta

eu asioiden lähelle tuominen on poliittisten toimijoiden mutta myös vallan vahtina toimivan median merkittävä haaste

tulevaisuuteen jatkuvassa avustustyössä on ihmisoikeuk sien naisten oikeuksien tasa arvon hyvän hallinnon ja korruption vastaisen työn toteutumisen oltava jatkuvan vahvan arvioinnin kohteena

se suosii suuruutta ja on erittäin haastava pienpuolueille

unohtaa ei pidä lasten asemaa

onko suomen tie mahdollisesti ruotsin listavaalitie

arvoisa puhemies

kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä painottaa että suomalaisten läsnäoloon afganistanissa tulee liittää aina riittävä omasuojasta huolehtiminen

päätösprosessien kehittämistä ja avaamista tulee edelleen lisätä niin että kansalaisilla on mahdollisuus seurata päätöksentekoa ja osallistua saada riittävästi ja oikea aikaista tietoa tehdyistä päätöksistä

haastavissakin oloissa turvallisuudesta tulee huolehtia niin hyvin kuin on mahdollista eikä tässä kohden voi olla korostamatta erityisesti kansalaisyhteiskunnan keskellä työskenteleviä siviilityöntekijöitä

tarvitsemme roh keutta palvelumuotoilun käyttöön ja uusia voimakkaita alhaalta ylöspäin suuntaavia vaikuttamismekanismeja päätöksentekoarkeen

on ilahduttavaa huomata että nuorten kiinnostus politiikkaa kohtaan on kasvussa ja tietoisuus politiikan sisällöistä lisääntynyt

eun taisteluosaston tarkoitus on lisätä keinovalikoimaa eun yhteisessä turvallisuus ja puolustusvalikoimassa

arvoisa puhemies

moni kansalainen jonka läheinen tai joka itse on asioinut valelääkärin luona on varmasti tällä hetkellä huolissaan ja pettynyt

nuorten parissa on kuitenkin suuria eroja joihin voidaan vaikuttaa lisäämällä muun muassa opetusta ja järjestämällä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen liittyviä tilaisuuksia näin myös kouluissa ja oppilaitoksissa

ajatus taisteluosastosta nopeana itsenäisenä joukkona joka voisi tarvittaessa reagoida nopeastikin kriisitilanteessa on hyvä mutta käytännössä asetelma ei ole ollut toimiva

toisaalta me kansalaiset saatamme myös olla pettyneitä ja erityisesti huolissamme lastemme nuortemme ja muiden puolustuskyvyttömien hoitoa tarvitsevien osalta

on sinänsä hyvä jos olemme mitä ilmeisimmin eläneet niin kriisittömästi että todellista tarvetta taisteluosaston käyttöön ei juuri ole ollut mutta tiedämme että poliittisen päätöksenteon jäykkyys kustannuskysymykset kustannusten jako ja arviot käytön sopivuudesta vaihtelevat

nyt me olemme kiinnittäneet huomion valelääkäreihin mutta miten hallitus aikoo kiinnittää huomiota muiden hoito ja myös opetuspuolen sosiaalipuolen työntekijöiden pätevyyksiin ja koulutuksiin niin että meillä oikeasti kun me luotamme että meillä on koulutettuja ihmisiä työskentelemässä varmasti näin on

pikku koululaisten osalta demokratiaa voi harjoitella oman arjen kokoisissa yhteisöissä esimerkiksi koululuokan asioissa

vaikuttamisen mahdollistaminen lisää yhteisöön kuuluvuuden tunnetta

arvoisa puhemies

lasten ja nuorten vaikuttamisen osalta on arvokasta huomioida kehityspsykologinen ja kasvamiseen liittyvä tieto ja antaa lasten olla myös riittävän kauan lapsia ratkaista oman elämän kokoisia asioita ja kantaa vastuuta niistä

toki erityisosaamista omaaville kansallisille joukoille tai niiden osille on arvokasta päästä harjoittelemaan ja näin peilaamaan osaamistaan kykyään ja materiaaliensa toimivuutta toisten kanssa

te oikeusministeri henriksson esititte kuopiota yhdistetyn itä suomen hovioikeuden sijaintipaikaksi

esitys poikkesi ennakkoselvitysten ja korkeimman oikeuden emerituspresidentin leif sevonin johtaman toimikunnan näkemyksestä jonka mukaan kouvola on oikeudelle sopivin paikka

ministerin perustelujen mukaan kuopion sijainti kartalla vaikutti päätökseen

tältä osin on hyvä että käytettävyyden parantamiseksi ja päätöksenteon sujuvuuden lisäämiseksi on tehty ainakin jo suunnittelua

kansainvälisessä toiminnassa kuten kehitysyhteistyössä suomen tulee pyrkiä edistämään demokratian kehittämistä ja jakaa omia parhaimpia käytänteitään

tämä perustelu ontuu ottaen huomioon kouvolan aseman itä suomen risteyspaikkana päivittäisine hyvine yhteyksineen

on myös huomattava että maantieteellinen keskiö alueellamme itä suomessa on joroisissa ja väestömäärän mukaan painotettu keskiö mikkelissä

suomen tulee osaltaan olla vakauttamassa siellä missä eripura asettaa heikoimmat ja pienimmät jatkuvalle vaaralle

kaikkien kansalaisten niin täällä meillä kuin globaalisti erityisesti naisten ja heikompiosaisten tasa arvoisten vaikuttamismahdollisuuksien lisäämistä tulee vahvasti vahvistaa

siis selkosuomella

onko taustalla karttaperusteiden lisäksi joitakin muita erityisperusteita päätökselle vastoin asiantuntijaselvityksiä

mikä on hallituksen ja pääministeri kiviniemen riittävä ja uskottava keinovalikoima kasvattaa väliaikaista vakausrahastoa muuten kuin valtioiden antamien takausten kautta

minusta edustaja toivakka käytti täällä hiukan aikaa sitten erittäin hyvän puheenvuoron nostaessaan esille sen että tässä on kysymys ihmisille elintärkeistä palveluista ja nimenomaan tulevaisuuteen katsomisesta

tulen itse jäniksenä kulkevasta kunnasta kouvolasta jossa on kuntaratkaisu tehty ja tällä hetkellä pyritään ratkaisemaan sosiaali ja terveysratkaisuja ja on otettu aimo askel eteenpäin

tämä on minusta tärkeää että huolehditaan siitä että mennään nimenomaan se palvelu edellä ja pidetään huolta siitä että ne palvelut ovat saatavissa

arvoisa rouva puhemies

kysyn millaiset neuvotteluvalmiudet pääministerillä oli perjantaina ennen suuren valiokunnan iltakokousta

suuren valiokunnan evästys oli selkeästi se ettei nykytiedon varassa voi päätöksiä tehdä

te rouva pääministeri omassa vastauksessanne puhuitte euroopan rahoitusmarkkinoiden vakaudesta ja niiden turvaamisesta

miten on jatkuvasti mahdollista ja oikein että euromaat ja siellä mukana pieni taloutensa kohtuudella hoitanut suomi huolehtivat koko eurooppalaisesta finanssijärjestelmästä paikaten varojen yli eläneiden ongelmia ja varautuen pahimpaan

arvoisa puhemies

suomen energiapolitiikan kolme peruslähtökohtaa tässä järjestyksessä energia talous ja ympäristö ovat valtioneuvoston laatiman kansallisen energia ja ilmastostrategian perusta

loppuviikon päämieskokouksen päätelmä asiakirjojen osalta on joitakin muita kysymyksiä jotka herättävät ihmetystä

ensin kilpailukyvystä keskusteltiin pitkään ilman minkäänlaista paperia

energia ja ilmastokysymyksissä vaaditaan yhteisesti sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi johdonmukaisuutta ja ennakoivuutta niin kansallisesti kuin eun ja globaalilla valtioidenvälisellä tasolla

nyt kilpailukykyasiakirja ei vähennä huolta kehityssuunnasta liittovaltiosuuntaan todetaanhan talouspolitiikan koordinaatio ja kilpailukykytekojen johtavan syvempään lähentymiseen

energia talous ja ympäristöpolitiikan kolminaisuuden jonka syleilyyn ilmastopoliittiset ratkaisut sijoittuvat yhteistoiminnan vaikutukset tulee kaikessa päätöksenteossa ottaa huomioon eikä pidä unohtaa myöskään sosiaalisia vaikutuksia

arvoisa puhemies

suomenkin ajamat stressitestit ovat periaatteellisesti erittäin hyvä ajatus ja toimintakonsepti mutta todellisuus stressitestien kyvystä kuvata todellisia ongelmia on riittämätön

aiemmin tehdyt testit eivät herätä luottamusta olihan esimerkiksi irlannin pelastettuja pankkeja testit läpäisevässä kunnossa vaikka pankit olivat rapakunnossa

arvoisa puhemies

noin kolmasosa energiasta tuotetaan kotimaisista lähteistä

korkeatasoisuuden rinnalla on huolehdittava tarkoin siitä että emme vie kotimaisilta elintarvikealan yrityksiltä ja maatalousyrittäjiltä muita eu maita tiukemmalla ja tarkemmalla sääntelyllä mahdollisuuksia menestyä

arvoisa puhemies

tuontienergiaan liittyy hintojen voimakkaita vaihteluja ja riippuvuus öljystä kivihiilestä ja maakaasusta on myös syy suomen vaihtotaseongelmiin

juuri täällä debatissakin esiin tullut tämä syvä humanitäärinen sävy tekee tämän operaation ja siinä mukanaolon hyväksyttäväksi

kotimaisen tuotannon supistaminen saattaa johtaa omavaraisuuden menettämiseen ja siihen että meille tuodaan elintarvikkeita maista joissa ei anneta niin korkeaa arvoa esimerkiksi tuotantoeläinten hyvinvoinnille

haluaisin nyt kuitenkin kysyä puolustusministeriltä eritoten kun on käytössä uusi puolustushaara merivoimat onko tehty laajempaa riskianalyysiä kun vaihdetaan ikään kuin tapaa toimia kansainvälisillä areenoilla

arvoisa rouva puhemies

ainahan kriisinhallintaan liittyy myös tämä varjopuoli silloin jos sattuu jotakin ikävää ja tarvitsee hoitaa ja paikata fyysisiä ja psyykkisiä seuraamuksia mahdollisesti läpi yksilön koko elämän

muuntamiseen niin että suomen vastuu

toisaalta on todettu että kaikki kunnat eivät ole käyttäneet valvonnasta saamiaan tuloja ympäristöterveydenhuollon valvonnan voimavarojen kehittämiseen

eli kun selonteko ei juurikaan vastaa siihen miten tässä hoidetaan ikään kuin tämmöinen vakuutusturva haluaisinkin kysyä tuoko tämä uusi elementti meri ja merivoimien käyttö jotakin uutta tähän vakuutusturvaan ja vahinkoihin varautumiseen ajatellen sitä että se toimintaympäristö on niin kovin kompakti

lähtökohdan esimerkiksi elintarvikeyritysten kohdalla tulee olla omavalvonta

jo hallitusohjelmassa linjattiin että turpeen energiakäyttöä vähennetään suunnitelmallisesti sen aiheuttamien ympäristöhaittojen vuoksi kuitenkin niin että turve ei korvaudu kivihiilellä

kristillisdemokraattien mielestä riittävän laajoista toimintayksiköistä on etua taloudellisesti sekä erikoistumisen palvelun laadun työyhteisön toimivuuden ja henkilöstön kannalta

on oleellista että strategian linjaukset metsähakkeen käytön lisäämiseksi potentiaalisena energianlähteenä todella onnistutaan toteuttamaan

kristillisdemokraattien energiapoliittisena tavoitteena on tehokas energiantuotanto jossa kotimaisen raaka aineen ja työn osuus on mahdollisimman suuri

arvoisa puhemies

muutoin liikenteen osalta on todettava että yhdyskuntarakennetta eheyttävät liikenneverkkoratkaisut ja joukkoliikenteen edistäminen tarvitsevat toteutuakseen kädenojennusta jatkossakin valtiolta